eli hiukan karrikoiden voin todeta että tällä hetkellä ei näytä olevan olemassa valmista toimielintä jolle suoraan voitaisiin nyt tässä laissa tarkoitetun yhteisen yleiskaavan laatiminen ja päätökset ylipäätään osoittaa

niinpä valiokunta sitten toteaakin ehkä jatkovalmistelun kannalta keskeiseksi sen että kuntien tulee voida yhtäpitävin päätöksin päättää sekä yhteisen yleiskaavatyön laatimisen aloittamisesta että mahdollisen erillisen kuntien yhteisen toimielimen rakenteesta sekä siitä laaditaanko kaava oikeusvaikutteisena vai oikeusvaikutuksettomana

eli valiokunta halusi korostaa että edelleen peruskunnilla säilyy se päätösoikeus siitä mitenkä tämä yhteinen yleiskaavatyö alkaa milloinka se alkaa ja miten toimitaan

mutta nimenomaan se että kunnat voivat omilla päätöksillään päättää sen miten tämä yhteinen yleiskaavatyö käynnistyy tarkoittaa sitä että ei olla ristiriidassa kuntalaisten eikä kuntien itsemääräämisoikeuden kanssa

tästä keskusteltiin valiokunnassa hyvinkin perusteellisesti ja uskon että siitä täällä vielä tänä iltana keskustellaan

tässä lakikokonaisuudessa oli vielä aika merkittävä asia se että kunnat voivat asemakaavalla edellyttää kiinteistöjen liittämisen kaukolämpöön

tästähän valiokunnan kuulemisissa oli myös sellaisia näkökulmia yhteiskunnan eri toimijoilta että jotkut tahot katsovat että tällaista monopolia lähinnä kuntien energiayhtiöille ei tulisi antaa mutta valiokunta kyllä katsoo että tämä lakiehdotus on erittäin perusteltu

valiokunta selvitytti vielä senkin että voidaan todeta että maankäyttö ja rakennuslaissa ei kuitenkaan tule säätää kaukolämmön tuottamisen edellytyksistä vaan tämä on muun lainsäädännön asia ei siis tämän lain

eli tietenkin ympäristövaliokunta katsoo että kaukolämmön jota käytetään tulisi olla uusiutuviin perustuvaa energiatehokasta ja ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävää

kun täällä on ministerikin paikalla niin totean että jonkun verran kritiikkiä tältä osin tuli poikkeuksien määrään liittyen

täällä on neljä eri tapausta joissa voidaan tästä kaukolämpöön liittymisvelvollisuudesta poiketa

ympäristövaliokunta on pitänyt näitä muutoksia hyväksyttävinä koska tämä esitys ei rajoita valitusoikeutta ensimmäiseen asteeseen eli hallinto oikeuteen

korkeimpaan hallinto oikeuteen valituslupa on tarpeen vain silloin kun valitus on jätetty tutkimatta tai hallintoviranomaisen ja hallinto oikeuden päätökset ovat yhteneväiset

tästä valituslupajärjestelmän uudistamisesta on syntynyt ja syntyy varmaan edelleen keskustelua mutta valiokunta on todennut kuten perustuslakivaliokuntakin että tämä hallituksen esitys kelpaa

tässä vielä lopuksi haluan korostaa valiokunnan puolesta että ympäristöministeriön tulee jatkaa valituslupajärjestelmän toimivuuden seurantaa

nyt saadun selvityksen mukaan ei ole vielä riittävästi kokemuksia siitä puolitoista vuotta sitten tehdystä muutoksesta joka valituslupajärjestelmään liittyy

valiokunta haluaa myös että tämän lain kaikkien osien vaikuttavuutta ja toimivuutta jatkossakin seurataan ja siihen liittyy lausumia

tähän mietintöön sisältyy kolme lausumaehdotusta sekä yksi vastalause

arvoisa puhemies

ympäristövaliokunta on hyvin tarkkaan tätä asiaa pohtinut ja käynyt syvälliset keskustelut etenkin niiltä osin joita tässä nostin esille mutta katson että tämän kanssa eletään

me juuri hyväksyimme tähän jätehuoltolakiin sen lisää siirtymäajan niin ei haluaisi lisäsiirtymäajan joten haluaisin vain kysyä

onko nyt mahdollista että näissä ei tule mitään keskenään ristiriitaista kun lähdetään sitten ympäristönsuojelulakia katsomaan

sitten ministeri viitaselle ja koko ympäristöministeriölle

kyllä ympäristövaliokunnan kannalta ainakin katsoisin että meillä olisi nyt kansallinen talkoo tarpeen puurakentamisen edistämisessä ja nimenomaan kerrosasuntojen rakentamisessa

on malliesimerkkejä yrittäjistä jotka toimivat alalla ansiokkaasti mutta puuttuu nyt se spurtti ja se luja ote ja toivon että se on ympäristöministeriöllä

minä haluan kiittää hallitusta ja erityisesti ministeri huovista siitä että sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus tuodaan eduskunnalle niin että ehdimme sen käsitellä vielä tällä kaudella

viime vuosien järkyttävät perheiden murhenäytelmät ja erityisesti eerikan julma kohtalo ovat tuoneet hätähuudon siitä että nykylainsäädäntö ja ne omaksutut toimintatavat joita sosiaalitoimessa on eivät riitä vastaamaan ihmisten muuttuneisiin elämäntilanteisiin ja avuntarpeisiin

onko nyt todella niin että voimme myös tämän uuden lain myötä ja näiden varattujen määrärahojen myötä tuoda helpotusta ylipaineisten sosiaalityöntekijöiden työhön ja tuoda parannusta lapsiperheiden arkeen vammaisten ihmisten ja syrjäytymisuhan alla olevien nuorten palveluihin

toinen kysymykseni

nyt hallituksella ja eduskunnalla on mahdollisuus osoittaa se että emme ole menettäneet kykyämme reagoida kansalaisten tarpeisiin

ministeri risikko tuossa kyselytunnilla jäi vähän kesken keskustelu siitä onko tarkoituksenne tuoda nyt tämä terveyskeskusmaksuasia uutena vähätuloisia eläkeläisiä pienituloisia ihmisiä koskevana lisätaloudellisena rasitteena

tutkijat sanovat että tämä tulee heikentämään ihmisten halukkuutta ja kykyä hakeutua terveyspalveluiden piiriin ja kostautuu

eli minä toivon että tätä lakia ette toisi

sitten sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä todettiin että eduskunta antaa tukensa sille että vanhuspalvelulaki tuodaan

vielä nyt sitten haluan sitä kiirehtiä eli sitä lakia toivon samoin kuin omaishoitajakysymyksen ratkaisua

vaikka tämä maksupolitiikka siirtyy kuntien vastuulle niin mielestäni se ei ole reilua että nyt sanotte että hallitus ei tätä tahdo mutta tuotte sen lakiehdotuksen ja sitten kunnat talouspaineessaan joutuvat näitä maksutuloja kerryttämään eli tässä on vaikea yhtälö

minusta tuntuu nyt kyllä ministeri virkkunen että sillä hallituksen esityksellä on kiire koska koko tämän päivän me olemme keskustelleet asiasta josta harva tietää mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa käytännössä

eli me käymme osittain varjonyrkkeilyä itsemme kanssa siitä syystä että etenkin nämä pelot ja ennakkoluulot ja semmoinen epäluottamus tulevat sellaisista oletuksista jotka eivät pidä paikkaansa kun hallituksen esitys sitten saadaan

hallituksen kirjaukset ovat hyvät ja selkeät mutta nyt epävarmuus vallitsee siitä mitenkä niitä toteutetaan niin että oikein hyvä että tämän vuoden puolella tämä hallituksen perusesitys tulee

ja sitten minä haluaisin vielä todeta että minä olen ymmärtänyt niin että se ei ole lakiehdotus vaan se on suunnitelma ehdotus joka menee laajalle kuntakenttälausuntokierrokselle ja myös tällaisiin foorumeihin keskusteluun eri alueilla mikä on erittäin demokraattinen ja hyvä menettelytapa

kun täällä on keskusta nyt tehnyt tämän välikysymyksen ja tätä keskustelua olen kuunnellut niin minä haluaisin kyllä haastaa vastuulliset keskustan kuntaosaajat kuitenkin kaikesta huolimatta mukaan tähän kuntauudistustyöhön

mutta toisaalta uusi hallitus on tehnyt ihan hyvän sanotaanko sillan rakentaa nyt paras hanketta ja tätä uutta kuntarakennetta yhteen niin että sitä työtä mikä ehkä on kesken ei väkisellä viedä johonkin teoreettiseen päätökseen vaan rakennetaan nyt uutta siltä entiseltä pohjalta

vielä sanoisin keskustapuolueen suuntaan että sen luottamuksen rakentaminen totta kai se on hallituspuolueiden edustajien ja kuntapäättäjien asia myös mutta keskustapuolue on ollut sitä luottamusta rakentamassa enkä haluaisi tulkita että se on nyt tästä poikki vaan elämä jatkuu ja mitä paremmin me kuuntelemme itse kukin niitä kuntalaisten tarpeita niin sitä varmempia olemme että meidän täytyy katsoa ohi tämän hetken närkästysten ja ehkä näitten linjariitojen

kun miettii sitten mitkä ovat ne suurimmat ongelmat niin minä haluan kyllä omasta puolestani nostaa myös tämän metropolialueen esille koska se ei ole tullut täällä aikaisemmin

minusta kuntarakenneuudistuksen pitäisi vastata täällä puolentoista miljoonan asukkaan alueella siihen mitenkä me estämme tämän sosiaalisen ja alueellisen eriarvoistumisen

itse kannatan sitä että metropolialuetta käsitellään erillisenä mutta sitten toisaalta täällä pitää myös samat kriteerit käydä läpi kuin muidenkin kuntien

meidän pitää olla valmiit katsomaan vaikeita liitoskysymyksiä olisiko niistä ratkaisua ja mikä ratkaisu sitten löydetään sille että saadaan tätä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä maankäyttöön liikenteeseen ja asumiseen

suomen kuntaliiton hallitus johonka edustaja hautala viittasi otti keväällä kannan joka oli yksimielinen silloin ja siinä lähdettiin siitä että on tämä peruskuntarakenne sitten on metropolialue ja sitten poikkeuksena on vielä jonkun tietyn alueen erityisolosuhteet ja ehkä ne hyvät mallit ja se menestyminen joka on olemassa

tämä keskustelu on ollut hyvää tänään iltapäivällä ja kertoo siitä että tämä kysymys koskettaa kansanedustajia myös oman arvomaailman kautta ja haluan tähän keskusteluun tuoda oman näkemykseni joka kertoo siitä että meitä on sellaisiakin edustajia täällä joiden elämää arvottaa käsite muista pyhittää lepopäivä

se voi pohjautua vakaumukseen ja myös sellaiseen näkemykseen että on hyvä että yhteiskunnassa on normeja jotka tulevat meidän arkemme ylä ja ulkopuolelta jolloin meillä on tilaisuus tehdä muutakin kuin olla tämän kaupan prosessin osasina